sdpn selkeät vaihtoehdot ovat

kunnianhimoisemmat panostukset kasvuun ja työllisyyteen oikeudenmukaisesti tehtävät sopeutustoimenpiteet yhdessä sopiminen ja perusturvasta huolehtiminen

on suorastaan irvokasta miten hyvätuloisille tarjotaan vapaaehtoista mahdollisuutta osallistua talkoisiin kun pienituloisille palkansaajille ja eläkeläisille tarjotaan vain pakollisia leikkauksia etuisuuksiin ja palveluihin

arvoisa puhemies

hallituksen ulkopoliittinen linja on sisäänpäin käpertyvä

arvoisa puhemies

leikkausten ohella hallitusohjelman hälyttävin piirre on se että hallitukselta puuttuvat tulevaisuuden rakennuspuut ja visio siitä miten saadaan maa kasvu uralle ja ihmisille niitä tärkeitä työpaikkoja

yhdessä sopimisen kulttuuri heitetään romukoppaan ja työntekijäpuoli pakotetaan härskisti joustamaan

ovia päinvastoin suljetaan vastakkainasetteluja luodaan ihmisten arkeen ja suomessa pyritään siirtymään yksipuoliseen sanelupolitiikkaan

hallituksen säästöpäätökset kurittavat erilaisten etuuksien varassa eläviä ja hyvinvointipalveluista kipeimmin riippuvaisia ihmisiä

arvoisa puhemies

hallitus näkee työttömät kulueränä

samalla tehdään uudistus työttömyysturvaan jolla tiukennetaan työn vastaanottamisvelvoitetta pidennetään koeaikoja ja otetaan ensimmäiset askeleet työehtosopimusten yleissitovuuden murentamiseksi

tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

vaihtoehto on oikeudenmukaisempi sopeutus ja veropolitiikka yhteiseen sopimiseen perustuva yhteiskuntapolitiikka vastuullinen ulkopolitiikka sitoutuminen hyvinvointivaltiosta kiinnipitämiseen ja määrätietoinen kasvu ja työllisyyspolitiikka

valitettavasti ei ole

arvoisa herra puhemies

se mihin nämä uudistukset johtavat jää nähtäväksi ja tällä tarkoitan jotta eduskunnalta vaaditaan paljon aktiivisuutta jotta uudistukset saadaan kunnialla maaliin

oman haasteensa uudistuksiin tuo tämä meidän hankala taloustilanteemme

uudelleen järjesteltävien toimintojen on oltava tehokkaita ja järkeviä mutta myös riittävästi resursoituja jotta niiden toiminta on yleensä mahdollista

nykyaikainen maanpuolustus edellyttää että sotilaat varustetaan varusteilla ja aseilla jotka valitettavasti maksavat nekin paljon

salon nokian tehtaan kohdalla nyt lukumääräisesti samaa luokkaa oleva työllisyysvaikutus kohdistuu pelkästään salon seudulle ja tässä puhutaan nyt vain yhdestä irtisanomisaallosta nokian salon yksikön kohdalla

työllisyyden kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää että meillä on laaja kirjo vaikuttavia yhteiskunnallisia toimenpiteitä näiden rakennemuutostilanteiden hallitsemiseksi joita ministeri ihalaisen johdolla viedään ensiluokkaisesti eteenpäin

nopea reagointi ja kattava valikoima toimenpiteitä irtisanottujen uudelleen työllistämiseksi ovat lyhykäisyydessään ne lääkkeet jotka tähän aidosti myös tepsivät

viime kädessä eduskunnan käsissä ovat lopulta sitten näiden toimenpiteiden vaikutukset käytännössä koska ne vaativat rahaa ja resursseja ja niistä päätetään mielestäni vain ja ainoastaan tässä salissa ja sarasalo ehti poissa edustaa kymäläinen poissa

samalla se on oiva keino lisätä työttömien mahdollisuutta osallistua työelämään

eduskuntavaalien jälkeen aikaansaatu laajapohjainen hallitus ansaitsee suuren kiitoksen siitä että vastuullinen budjetti on saatu aikaan hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä

jatkossa kannattaisi selvittää voitaisiinko vuorotteluvapaajärjestelmää laajentaa niin että myös opintojensa loppuvaiheessa oleva opiskelija voisi käyttää tätä mahdollisuutta ikään kuin päästä työmarkkinoille sujuvammin mukaan

harjoittelupaikoista samoin kuin työpaikoista on tällä hetkellä pulaa ja on erittäin ongelmallinen tilanne jos nuoria ammattitaitoisia ihmisiä valmistuu suoraan kortistoon

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa jos kehitys menee siihen suuntaan että meillä alkaa olla työvoimapulaa esimerkiksi hoiva alalla voitaisiin harkita myös eläkeläisten ottamista vuorotteluvapaasijaisten piiriin

eli mieluummin luodaan mahdollisuuksia kuin rajoitetaan liiaksi sellaisia käytäntöjä joista voi olla hyötyä niin työelämää kuin inhimillistä elämää ajatellen

työelämää pitää kehittää edelleen sellaiseksi että työssäjaksaminen parantuu ja siinä mielessä tämä vuorotteluvapaan vakinaistaminen on tervetullut päätös hallitukselta

pääomaverotukseen tehdään maltillinen korotus ja pieni progressio

samalla pienituloisten verotusta kevennetään

maatalouden koko kuva näyttäytyy kuitenkin hyvin haastavana ensi vuonna ja yleisellä tasolla pitäisi miettiä tälle sektorille samankaltaista sapluunaa kuin kuntatalouteenkin

jatkossa on selkeästi tiukempaa ja siksi palvelujen säilyttämiseksi meidän on alettava ennakkoluulottomasti uudistaa rakenteita

näen tässä aidosti monia positiivisia mahdollisuuksia enkä oikein ymmärrä varsinkaan keskustapuolueen yksisilmäistä kapinointia pelkästään jo sitä kohtaan että rakenteiden uudistamista suunnitellaan

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjuntaan tulee uutta puhtia ja uusia työkaluja vihdosta viimein ja siihen ollaan myös valmiita panostamaan rahallisesti tällä hallituskaudella

hyvät kollegat

edessämme ei ole lähivuosina juuri muuta kuin haasteita haasteita ja haasteita

kun pienet ja keskisuuret yritykset tuskailevat kysyntäongelmien kanssa ja maan talous sakkaa hallitus leikkaa kotimaisen kuluttajan ostovoimaa jolloin pk yritysten ahdinko entisestään syvenee

kun maahan kaivataan maltillisia palkkaratkaisuja hallitus hyökkää poikkeuksellisella tavalla työntekijäjärjestöjä vastaan ja tähtää sopimuskulttuurin romuttamiseen suomessa

on suht epä älyllistä väittää niin kuin täällä tänään debatissa tehtiin että nuorisotakuuta pitää uudistaa viime vaalikaudesta koska se on osoittautunut tehottomaksi keinoksi nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden hoitamiseen

haluaisiko hallitus nähdä edelleen ne kymmenettuhannet nuoret jonossa ilman työtä ilman koulutuspaikkaa ilman työkokeilupaikkaa joiden tarpeeseen pystyttiin viime vaalikaudella vastaamaan

mitä tulee eläkkeensaajien toimeentuloon eläkkeensaajilta otetaan eläkkeensaajan asumistuesta yhtä paljon kuin suurituloisilta yhteensä solidaarisuusverolla ja pääomaveroprosentin nostolla

ennen vaaleja hallituspuolueiden edustajat puhuivat oikeudenmukaisesta verotuksesta kielsivät leikkaukset koulutukseen ja eläkeläisten toimeentuloon ja työllistämistoimiin luvattiin lisää resursseja

täytyy muistaa että monelle vammaiselle pitkäaikaistyöttömälle pitkäaikaissairaalle ja vastavalmistuneelle nuorelle jolla ei ole työelämäkokemusta palkkatuki on monesti ainut mahdollisuus työllistyä tällaisessa tilanteessa varsinkin

me tarvitsemme täsmätoimia vientivetoiseen talouskasvuun me tarvitsemme vakautta työmarkkinoille uusien innovaatioiden tukemista kohtuuhintaista asumista ja aitoa byrokratian purkua

arvoisa hallitus

koska ovat vuorossa suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvat vaihtoehdot vaihtoehdot jotka pitävät sisällään inhimillisyyden oikeudenmukaisuuden ja mikä tärkeintä ihmisen itsensä

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva budjetti ensi vuodelle sisältää pieniä ja suurempia konkreettisia tekoja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi yhteiskunnassamme

tässä ajassa kun taloudesta kuullaan ennätyshuonoja uutisia toisensa perään ja valtiontalous kaipaa kipeästi vahvaa tasapainottamista hallitus parantaa historiallisesti työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea heti ensi vuoden alusta

näin kunnissa jää sosiaalityön kohdalla paukkuja paremmin kaikkeen muuhun arvokkaaseen työhön

arvoisa herra puhemies

nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on kunnianhimoinen hanke

keskustajohtoinen hallitus jätti nämä toimenpiteet toteuttamatta vaikka yksimielisyys siitä mitä asialle pitäisi tehdä oli ollut olemassa jo pitkään viime vaalikauden puolella

viime hallituksen haluttomuus ja vitkastelu harmaan talouden torjunnan pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan ja työmarkkinoiden sopimuskulttuurin kehittämisessä on tarjonnut tälle tuoreelle hallitukselle pitkän listan kiireistä tehtävää

ratkaiseva saavutus oli hiljattain solmittu erittäin kattava raamisopimus joka palauttaa luottamusta ja ennustettavuutta koko yhteiskuntaamme ja tästä erityiskiitos hallituksen puolelta kuuluu valtiovarainministeri urpilaiselle ja työministeri ihalaiselle

arvoisa puhemies

hallitus ehdottaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamista

lomituspalvelujen järjestämistä ja kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi niin että paikallisyksiköt joutuvat kiinnittämään entistä enemmän huomiota palvelujen taloudelliseen järjestämiseen ja lomittajien työajan tehokkaaseen käyttöön

mitä aiotaan tehdä että yleensä suomalaiset hyvin koulutetut ja osaavat lomittajat pysyvät alalla koska nythän alan palkkaus ja työolot eivät todellakaan vastaa työn vaativuutta ja siksi tämä lomitus on myös pitkälti siirtynyt ulkomaisen työvoiman hoidettavaksi

hei huomenta suomi hyvin pyyhkii

olemme tulleet siihen päivään tai pitäisikö sanoa yöhön kun niin kutsuttu kabotaasilainsäädäntö on istuntosalissa toisessa käsittelyssä ja huomenna pääsemme asiasta äänestämään

kyseessä on siis hyvin merkittävä toimiala suomalaisessa yhteiskunnassa ja viimeksi aamulla rekkaprotestin mielenilmaisussa eduskuntatalon edessä kuulimme että kansallisesta lainsäädännöstä luopuminen uhkaa jopa satoja kuljetusyrittäjiä sekä jopa tuhansia työntekijöitä

hallituspuolueista on kuulunut että he tekevät tämän kaiken kuljetusalan kilpailukyvyn heikentämisen harmaan talouden lisääntymisen ja liikenneturvallisuuden heikentämisen eun tahdon vuoksi

kuten edustaja taavitsainen jo totesi ja haluan vielä sen toistaa käytännössä suomella ei ole riskiä taannehtivista sakoista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta

euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan vahingonkorvausvastuu tulee kyseeseen vasta kolmen edellytyksen täyttyessä joista ensimmäinen on